samalla tavalla voi sanoa että jos nyt oltaisiin oltu iloisia siitä että on tullut ilmoituksia uusista investoinneista suomeen niin yhtenä syynä kyllä monien muiden joukossa taustalla on ollut myös se että puukauppa on käynyt viimeisten vuosien aikana vakaasti ja hyvin

markkinaosapuolet luottavat toisiinsa ja jos tähän tilanteeseen tehtäisiin jotain erityistä veroporkkanaa tai verokeppiä niin se olisi varma merkki kyllä siitä että markkinat menisivät sekaisin ainakin joksikin aikaa

voi olla että jälleen haettaisiin joku uusi tasapaino mutta ainakin se vähäksi aikaa toisi epävarmuutta metsänomistajien keskuudessa ja kun nyt näitä investointeja kerran on suunnitteilla niin sentyyppistä riskiä ei kyllä suomen pidä ottaa

ainakin kun säännöllisesti tapaan puumarkkinaosapuolia niin kyllä viesti on ollut selkeätä että nyt ei auta tehdä mitään äkkinäisiä liikkeitä koska se voi vaarantaa tämän markkinatasapainon

tietysti siihen kansalliseen metsäohjelmaan pitää kirjata sitten niitä tärkeimpiä lähiajan tavoitteita ja myös sitten niitä keinoja millä tavalla niihin tavoitteisiin päästään

investoinnit jo suunnitellaan ne ovat kuitenkin kymmenen kahdenkymmenen kolmenkymmenen vuoden päähän tähtääviä investointeja ja jos meillä ei ole riittävää selvyyttä siitä minkälaisessa toimintaympäristössä meillä teollisuus toimii niin on varmaa että tämmöisiä investointeja ei tehdä

kiitoksia

tuo on kohtuullisen selkeää mitä edustaja hongisto tuossa lopussa otti

en ole tuommoista kuullutkaan eikä tuommoista alarajaa ole kukaan esittänytkään mutta voihan olla että sitä ei kaikkea kuulekaan

voi olla että kaikki yhdistykset eivät pysty pitämään niitä henkilöitä jotka tällä hetkellä ovat palkkalistoilla mutta on varmasti muita metsäalan palveluntarjoajia jotka ammattimiehiä tai naisia kyllä ottavat palkkalistoilleen ja tarjoavat niitä samoja palveluita ovat ne nyt sitten erityyppistä metsänhoitotyötä tai suunnittelutyötä tai jotain muuta vastaavaa

kun tätä asiaa on nyt voisi sanoa erittäin avoimesti valmisteltu tässä noin kaksi vuotta niin kyllä varmaan jokainen joka on jollakin tavalla ollut kiinnostunut näistä metsänhoitoyhdistysasioista tai tähän liittyvästä lainsäädännöstä on nähnyt mitä on tapahtumassa ja on pystynyt ottamaan yhteyttä joko sähköpostilla kirjeellä tai olemalla muuten aktiivinen

sitä palautetta on kyllä aika paljon tullutkin kiitos siitä monille metsänomistajille ja siinä mielessä on tietysti ollut mukava todeta että valtaosaltaan palaute on ollut positiivista eli ymmärretään se että metsäkenttäkin on muutoksessa ja että tarvitaan tämän tyyppisiä ratkaisuja joissa metsänomistajilla on enemmän valinnanvapauksia ja sitä kautta myös omaa vastuunkantoa

tähän liittyy myös tämä kilpailuneutraalisuusnäkökulma josta tuossa avauspuheenvuorossanikin totesin että myös eun suuntaan on suomesta päin lähetetty kirjelmiä joissa on todettu että tämä meidän nykyinen järjestelmä ei ole tasapuolinen ja toimiva kaikilta osin

viimeksi kun he kävivät suomessa taisi olla noin vuosi puolitoista sitten niin kerroimme että meillä on valmistelu käynnissä ja tässä on näitä päälinjauksia mitä on ajateltu tehdä tämän asian suhteen ja se vastaus heille kelpasi

kyllä tietysti jäsenet niin kuin aiemmin sanoin päättävät itse minkä tyyppisiä palveluita sitten metsänhoitoyhdistykset antavat omille jäsenilleen ja mistä jäsenet ovat valmiita maksamaan

jos yksittäisten kansanedustajien keskustelua julkisuudessa lähtisi ministeri kommentoimaan niin ei mihinkään muuhun aika riittäisikään ja muutenkaan eivät nyt tunnu tunnit riittävän vuorokaudessa

edustaja eerola taisi olla vähän huolissaan siitä jääkö sitten joitakin asioita hoitamatta kun hyvät yhdistykset ehkä muuttuvat tai tilanne muuttuu

minkä tyyppisiä mahdollisia veromuutoksia tulevaisuudessa tarjotaan joilla kehitetään verojärjestelmää sillä tavalla että saataisiin metsänomistajarakennetta muuttumaan toisenlaiseen suuntaan

me emme edustaja heikkilä kukaan ole mitään pakkolunastuksia tekemässä eikä mitään muuta mutta hyvä kysymys on se että jos on metsänomistaja joka ei pysty itse huolehtimaan metsästä tai ei osaa tai ei ole mielenkiintoa tai jotain muuta niin kannattaisiko silloin miettiä metsän myymistä tai antamista yhteismetsään tai jotain muita vaihtoehtoja

kyllä siellä tehtävää olisi ollut aika paljon niin että toivottavasti nyt näillekin metsänomistajille löytyy sitten joku palveluntarjoaja joka ottaa yhteyttä ja taas päinvastoin että myös se metsänomistaja itse aktivoituu miettimään mitä siellä omassa metsässä voitaisiin tehdä ja jos ei ole osaamista tai aikaa tai mahdollisuuksia hoitaa sitä metsää ostetaan se palvelu jostain muualta ja jos ei ole kiinnostusta metsän tyyppiseen omaisuuteen niin sitten kannattaa se myydä kyllä pois koska tuntuu olevan niin että kauppa kyllä käy myös metsäkiinteistömarkkinoilla että varmasti ostajia löytyy

eli tietynlaisella tiedottamisella neuvonnalla ja kaikilla muilla toiminnoilla saadaan metsät aktiivisempaan käyttöön myös tässä mielessä ja saadaan suurempia metsäkokonaisuuksia joita hoidettaisiin ammattimaisemmin keskimäärin ottaen ja varmaan myös puuta myytäisiin tasaisemmin

viime aikoina on kyllä ollut näköpiirissä sentyyppistä kehitystä että suurimmat metsätilakokonaisuudet ovat kasvaneet mutta toisaalta pieniäkin metsätiloja on tullut yhä enemmän

johtuu varmaan edustaja nylundin viittaamista perikunnista tai siitä että ei päästä sitten yhteiseen ymmärrykseen siitä millä tavalla metsäomaisuutta pitäisi sitten käsitellä tai kelle se pitäisi sitten mahdollisissa kuolemantapauksissa jättää hoidettavaksi

eli kyllä tässä on selvästi yksi tärkeimpiä asioita millä tavalla saadaan tätä metsänomistajarakennetta muutettua ja onko siihen löydettävissä sentyyppisiä ratkaisumalleja joita ei toistaiseksi vielä ole käytössä

edustaja myller metsähallitusta ei olla yhtiöittämässä vaan hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän linjausten mukaisesti ja hallitusohjelman mukaisesti metsähallituksesta tehdään erityisliikelaitos mutta erityisliikelaitoksessa sitten metsätalous yhtiöitetään koska se toimii kilpailluilla markkinoilla

metsien omistus ei siirry valtiolta yhtään mihinkään eivät vesialueet eivätkä mitkään muutkaan vaan tälle metsähallituksen tytäryhtiölle tehdään käyttöoikeussopimus jonka perusteella se sitten jatkaa toimintaansa niin kuin tälläkin hetkellä elikkä hakkaa metsäsuunnitelmien mukaisesti ja myy puuta markkinoille ja niin edelleen

tästä metsähallituksen erityisliikelaitokseksi muuttamisesta on ollut useita sidosryhmätilaisuuksia oliko niitä nyt neljä vai viisi eri puolella suomea järjestetty ja tämä lakiluonnos on ihan viimeistelyä vaille valmis ja siitä varmaan täällä eduskunnassa sitten joko maaliskuussa tai huhtikuussa päästään keskustelemaan mitä se käytännössä tarkoittaa

jos metsähallitus hakkaisi vähemmän puuta pohjoisessa kuin mitä se tällä hetkellä hakkaa niin silloin siellä olisi vähemmän työpaikkoja siellä olisi vähemmän metsätalousyrittäjiä ja siellä olisi vähemmän puurekkoja kulkemassa ja niin edelleen

kun katsoin vähän aikaa sitten tilastoja niin metsähallitus hakkaa nykyään paljon vähemmän päätehakkuita kuin aiemmin ja paljon enemmän kasvatushakkuita kuin aiemmin

kun ennenaikaan nämä suojeluasiat lähtivät voimakkaasti liikkeelle niin silloinhan oli tavoitteena suojella suuria pinta aloja katsomatta ollenkaan mitä siellä suojelun sisällä on

sitten jos tulee parempi tilanne varmaan siihen on löydettävissä lisää rahaa ja kuitenkin väitän edustaja sinnemäki että suomen metsien suojelutaso kestää kaiken kansainvälisen vertailun

mitä tapahtuu

se on tärkeä tieto viljelijälle koska sen perusteella tehdään viljely ja lannoitesuunnitelmat ja se on tärkeä myös pohjoiselle ympäristötuellekin että tehdään sillä tavalla että huolehditaan fosfori ja typpitasoista oikealla tasolla

tietysti lantahan kiertää ja on tärkeää että lanta kiertää koska ravinteiden kierrättäminen on erittäin tärkeä asia tänään ja tulevaisuudessa vielä tärkeämpikin

mitä tulee sitten tähän mikä sikatalouden kriisi on se on vakava asia ja koska on monia sikatalousyrittäjiä jotka ovat kiinnostuneita turkistarhauksesta se kertoo ehkä osittain siitä ja kuvastaa sitä että ollaan valmiita tekemään aika rohkeitakin liikkeitä elikkä vaihtamaan tuotantoalaa sen takia kun yksi ala on kriisissä ja nähdään että joku toinen ala voisi olla parempi

sitten jos mietitään niitä korvaavia tai mahdollisia muita työpaikkoja tästä turkisalasta luopuville niin ehkä tänä päivänä kuvastaa jotain tilanteesta se että meillä on maaseudun kehittämisrahastossa makerassa paljon rahaa maatalouden investointeja varten mutta tällä hetkellä ei ole kysyntää näille rahoille koska moni viljelijä miettii mihin kannattaa investoida ja mihinkä ei kannata investoida ja sen takia kysyntä on melko vähäistä

minä luulen että jos joku haluaa perehtyä tähän aiheeseen niin lukemalla tuon selonteon saa kyllä aika kattavan kuvauksen siitä mitä on tapahtunut ja mikä on tämän hetken tilanne ja mitkä ovat myös ne tulevaisuuden haasteet

olen varma siitä että kun täällä eduskunnassa käsittelette tätä huolella niin voi olla että syntyy vielä uudenlaisiakin ajatuksia siitä millä tavalla voisimme vielä edelleenkin parantaa tilannetta joka tälläkin hetkellä on jo kyllä erittäin hyvä

edustaja östman tuossa viimeisimmässä puheenvuorossa mainitsi siitä että ruokaskandaaleja on ollut ja niin niitä on ollut ja tietysti kukaan ei varmaankaan toivo että sentyyppisiä tulisi lisää

toisaalta voi sanoa että on myös niin että kun tämäntyyppisiä skandaaleja joskus tulee niin se kertoo siitä että asiat eivät välttämättä ole itsestään kunnossa eli tarvitaan aina silloin tällöin tietynlaista herätystä jotta huomataan että kun joka päivä tehdään koko ketjussa arvokasta työtä eri puolilla alkaen alkutuotannosta ja päätyen teollisuuteen jalostukseen ja kauppaan niin seurantaa tosiaankin täytyy tehdä koko ajan

ja joskus sitten jossain kohtaa voi pettää ja tietysti voisi arvioida kun miettii kuinka paljon ihmiset päivittäin syövät ja kuinka paljon tavaraa liikkuu ja niin edelleen että ei olisi tavallaan yhtään ihme vaikka olisi enemmänkin ikäviä tapauksia

on vähän häirinnyt tässä keskustelussa että tähän sinänsä tärkeään periaatteelliseen keskusteluun on sotkettu niin nuoria viljelijöitä näennäisviljelijöitä kuin herätyskelloja ja kaikkea mahdollista

eli se että silloin tällöin jossain jotain tapahtuu kertoo vain siitä että myös sitten asiat selvitetään ja tapahtuu muun muassa poisvetoja kaupasta ja niin edelleen niin että koko ketju kyllä toimii hyvin